arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

suomen asumisperusteista sosiaaliturvaa ollaan avaamassa kolmansien maiden kansalaisille niin sanotulla yhdistelmälupadirektiivillä ja siihen liittyvillä hallituksen esityksillä

toiminta sisältää ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden piirteitä

eu alueen ulkopuolelta tulevat henkilöt työllistyvät usein matalapalkka aloille ja työntekijän palkka ei välttämättä riitä edes hänen omaan toimeentuloonsa vaan hän joutuu turvautumaan toimeentulotukeen

tällainen rikosseuraamuskulttuuri loukkaa tavallisen ihmisen oikeustajua on pilkantekoa uhreja ja näiden omaisia kohtaan sekä vaarantaa hyvin kouriintuntuvalla tavalla syyttömien sivullisten hengen ja terveyden

romanikerjäläisillä on huomattava kielteinen vaikutus viihtyisyyteen turvallisuuteen ja poliisin työhön eikä ilmiön salliminen millään tavoin edes vähennä romanian romanivähemmistön ongelmia pikemminkin lisää niitä

kysyn oikeusministeri henrikssonilta

kysyn

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta kerjäläisilmiö ja siihen linkittyvä järjestäytynyt rikollisuus saadaan kitkettyä suomen kaupungeista

katsooko hallitus että sosiaaliturvan avaaminen kolmansien maiden kansalaisille ei edistä sosiaaliturvajärjestelmämme kriisiytymistä tai romuta sen asumisperusteisuutta

kuten edustaja saarakkala totesi tämä asia on relevanttien henkilöiden vähäisestä määrästä johtuen periaatteellisesti kyllä aika ongelmallinen

arvoisa herra puhemies

esimerkiksi täällä helsingissä vihreät sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat päättäneet avata kaupungin julkiset terveyspalvelut maassa laittomasti oleskeleville ihmisille

suomesta euroopan parlamenttiin valittavat henkilöt edustavat suomea ja suomessa asuvia ihmisiä

arvoisa herra puhemies

jos henkilö ei ole kirjoilla suomessa niin se on melko selkeä signaali siitä että paitsi että hän ei asu suomessa niin hän ei myöskään halua asua suomessa joten mitä hänen äänestämänsä edustaja siinä tapauksessa edustaa se on päättänyt että eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön hyvä kysymys

herra puhemies

on tehty viidestä puotia verotusudumme äänestämään miten teija edusti hongiston ehdotus ei yllä kannatan esitystä

ottaen huomioon kerjäämisen järjestäytyneen ja keskitetyn luonteen toimintaan voitaisiin ehkä puuttua myös ilman erillistä kerjäämisen kieltävää lakia etenkin jos rahankeräyslakia tältä osin täsmennettäisiin

onko hallituksella käytössään puolueettomia arvioita sosiaaliturvan avaamisen taloudellisista vaikutuksista ja onko se käyttänyt kaikki yhdistelmälupadirektiivin soveltamisalassa sallitut kansalliset rajoitukset

lähtökohtana voisi olla että oikeuden langettamat tuomiot istutaan kokonaisuudessaan ja että ehdonalaiseen pääsy olisi erityisistä syistä sovellettava poikkeus

onko hallitus harkinnut tätä mahdollisuutta

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muiden asioiden ohella vähemmistövaltuutetun toimivaltuuksien muuttamista ja laajentamista

on vaikea nähdä miten maasta poistettavat henkilöt liittyvät asiallisesti tähän tehtäväkuvaukseen paitsi tietenkin siten että maasta poistettavat ulkomaalaiset ovat vähemmistö ulkomaalaisten keskuudessa

kyseessä on viranomaistoiminnan lainmukaisuuden valvonta

tällainen valvontavastuu kuuluu suomessa eduskunnan oikeusasiamiehelle

itse asiassa hallituksen esityksen esivalmisteluissa todettiin että maasta poistamisen valvonta soveltuisi parhaiten nimenomaan oikeusasiamiehelle jolla on jo valmiiksi hyvin laajat toimivaltuudet

valvontatehtävää päädyttiin esittämään vähemmistövaltuutetulle lähinnä siksi että oikeusasiamies ei halunnut sitä itselleen vedoten lyhyeen valmistautumisaikaan sekä resurssien puutteeseen

arvoisa herra puhemies

tehtävät osoittaa lainsäätäjä eli eduskunta mielellään objektiivisin kriteerein niin että tehtävät tulevat parhaalla mahdollisella tavalla hoidetuiksi

kun lisäksi otetaan huomioon että kyseiseen virkaan valittiin erityisjärjestelyillä ohi pätevämpien hakijoiden henkilö jolla ei ole lainopillista tai mitään muutakaan tutkintoa on kyseenalaista ollaanko laillisuusvalvontatehtävää antamassa parhaisiin ja neutraaleimpiin mahdollisiin käsiin

turvapaikkamenettelyn uskottavuus edellyttää että pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pääsääntöisesti lakkautetaan kun suojeluaseman perusteena olleet olosuhteet kansalaisuusvaltiossa tai aiemmassa asuinmaassa ovat lakanneet olemasta

on vaikea pitää perusteltuna sitä että vetoaminen aiemmin koettuun mutta jo päättyneeseen vainoon ja kieltäytyminen turvautumisesta kansalaisuusvaltion suojeluun voisi olla peruste suojeluaseman jatkamiselle

suojeluperusteisia oleskelulupia tulee myöntää vain niille jotka objektiivisin kriteerein ovat niiden tarpeessa ja ne pitää lakkauttaa kun niiden objektiivinen perustelu katoaa

on mahdollista että esitetty lakimuutos vastaa jo sovellettavaa käytäntöä mutta mikäli näin on käytäntöä on syytä arvioida kriittisesti uudelleen

se että suomalaisen sosiaaliturvan asiakaskuntaa laajennetaan muiden maiden kansalaisiin ei koettele ainoastaan oikeustajua vaan kyse on myös sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjasta pitkällä tähtäyksellä

jos rahoittajien määrä jatkuvasti vähenee mutta samaan aikaan tarvitsijoiden määrä jatkuvasti kasvaa kyse on varsin yksinkertaisesta matemaattisesta umpikujasta

sosiaaliturvan rahoitusta nakertaa paitsi julkisen rahan jakaminen suoraan ulkomaille myös yhä kiihtyvä työllistymishaasteellinen siirtolaisuus jos näin voi sanoa

kysyn hallitukselta

onko velkaantuvalla suomella varaa toimia globaalina sosiaalitoimistona ja ovatko sosiaaliturvan rahoitusnäkymät hallituksen mielestä vakaalla pohjalla tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

on romanian hallituksen velvollisuus huolehtia omista kansalaisistaan

suomi voi tietysti omalta osaltaan rohkaista sitä täyttämään velvoitteensa esimerkiksi torjumalla romanian schengen jäsenyyden niin kauan kuin tämä kerjäläisralli suomeen jatkuu

jos uuden rahan jakamisessa kriteerinä on se paljonko rahaa on käytetty aiemmin niin me olemme tavallaan itseään ylläpitävässä pattitilanteessa maailman loppuun saakka

sen verran on syytä ehkä ottaa kantaa tähän että asiasta tiedusteltaessa itella on ilmoittanut että postin toimintaa säätelevien kansainvälisten sopimusten mukaan sillä on oikeus kieltäytyä kuljettamasta vaarallisia esineitä

itella on tulkinnut näitä sopimuksia niin laajasti että jopa muiden aseisiin liittyvien komponenttien kuin laissa määriteltyjen aseen osien kuljettamisesta on kieltäydytty mukaan lukien siis esimerkiksi aseiden terät eli tiettyyn muotoon veistetty puun kappale jopa kuuluu niiden tuotteiden listaan joita itella kieltäytyy nykyään kuljettamasta

on erinomainen asia että edustaja rajamäki suhtautuu terveellä kriittisyydellä niihin riskeihin joita muun muassa paperittomille tulijoille tarjotut terveyspalvelut aiheuttavat

helsingissä jota tämä ongelma ennen kaikkea koskettaa sosialidemokraatit kannattivat yksimielisesti terveyspalvelujen avaamista paperittomille vaikka edes laki ei sitä edellyttänyt

tämä tarkoittaa ennen kaikkea katastrofaalisen liberaalia perheenyhdistämislainsäädäntöä ja käytäntöä ja avokätisiä vastikkeettomia sosiaalitukia

jos tulosta ei tule niin tulee lähtö kun taas hallitus on ainoastaan poliittisessa vastuussa ja jatkaa tehtävässään eduskuntaenemmistön tuella riippumatta siitä mitä pääministeri tekee

edustaja kalmarin kritiikin sisältöä minä en oikein ymmärtänyt

on lähtökohtaisesti aika ongelmallista kriminalisoida sinänsä laillista toimintaa jos sitä tehdään tarkoituksena syyllistyä myöhemmin laittomaan toimintaan eli tässä tapauksessa esimerkiksi terroristiseen rikokseen

rikollinen aikomus ja tavoitehan voidaan varmuudella todentaa ainoastaan siinä vaiheessa kun itse terroristinen rikos on tehty jolloin tavallaan siihen valmistautumisen kriminalisointi ei enää ole kovin mielekästä koska henkilö toivon mukaan saa tuomion siitä itse rikoksesta

tämä hallituksen esitys on askel oikeaan suuntaan mutta se on riittämätön ja nimenomaan näyttöongelmien vuoksi suhtaudun hiukan epäillen siihen saavutetaanko sillä todellisia tuloksia

se mihin pitäisi puuttua ja minkä edustajat immonen ja saarakkala nostivat jo esiin on esimerkiksi se että fanatismiin lietsovia henkilöitä ei pitäisi päästää suomeen koska sillä on sitten vaikutuksensa myös täällä asuvien yhteisöjen radikalisoitumiseen ja niin edelleen

maahanmuuttopolitiikan keinoilla pitäisi pyrkiä siihen että tänne pääsisi mahdollisimman vähän riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä ja että esimerkiksi sellaiselta henkilöltä joka on suomen kansalaisuuden turvin lähtenyt ulkomaille osallistuakseen siellä rikolliseen terroristiseen toimintaan pitäisi olla mahdollisuus myös peruuttaa kansalaisuus tai sikäli kuin sitä ei ole vähintään oleskelulupa suomeen

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on aiemmin jo todettu meillä on tosiaan nyt erikoinen tilanne jossa lainsäädäntö estää tietojen kulun viranomaisten välillä viranomaisten joiden pitäisi periaatteessa pelata yhteiseen maaliin ja puhaltaa yhteiseen veronmaksajan hiileen

arvoisa herra puhemies

julkisen sektorin rahoituspohja kuten kaikki tiedämme on muutenkin helisemässä eikä tilannetta lainkaan paranna se että samalla kun rahoittajien eli tuottavassa työssä käyvien veronmaksajien määrä kaiken aikaa pienenee tulonsiirtojen tarvitsijoiden määrä samaan aikaan jatkuvasti kasvaa

näiden ulkomaalaisten toimeentulotukeen jatkuvasti turvautuvien kotitalouksien määrä kasvaa räjähdysmäisesti sekä absoluuttisesti että verrattuna kaikkiin toimeentulotuen asiakkaisiin

siksi meillä ei ole varaa lainsäädännöllä luoda vähä vähältä sellaista tilannetta jossa maailman tai edes euroopan kaikilla asukkailla on potentiaalisesti oikeus suomalaisten rahoittamaan sosiaaliturvaan

se on suurempi summa kuin millä helsingin kaupungin toimeentulotukibudjetti ylittyy ja se on olevinaan suuri kriisi helsingissä

uuden ampuma aselainsäädännön myötä meillä on tilanne jossa lääkäri on velvollinen ilmoittamaan lupaharkintaa suorittavalle poliisille asiakkaasta eli potilaasta jonka lääkäri oman arvionsa perusteella epäilee olevan mahdollisesti vaaraksi itselleen tai muille tai yleisesti ottaen sopimaton pitämään hallussaan ampuma aseita

tämä on tavallaan ymmärrettävää koska kyseessä on niin sanottu yleinen etu yhteiskunnan turvallisuus joskin tätä lakia voidaan kyllä vahvasti kritisoida

no nyt meillä on tässä toimeentulotukiasiassa tilanne jossa sosiaaliviranomainen toimeentulotuesta päättävä viranomainen kohtaa asiakkaan joka melko suurella varmuudella rikkoo ulkomaalaislakia ja hänellä ei ole oikeutta ilmoittaa siitä niille viranomaisille jotka arvioivat tämän henkilön maassaolon edellytysten täyttymistä

maassaolon edellytyksiä siis ei ole jos muin kuin humanitaarisin perustein maahan tullut ulkomaalainen toistuvasti turvautuu toimeentulotukeen koska ulkomaalaislaki lähtee siitä että henkilön tulee lähtökohtaisesti itse vastata omasta toimeentulostaan

arvoisa puhemies

minun mielestäni olisi kyllä kaikkein kannatettavin ja yksinkertaisin ratkaisu se että äänestyslippuun lähtökohtaisesti kirjoitettaisiin sekä ehdokkaan numero että hänen nimensä

ymmärrän että joidenkin ehdokkaiden nimi saattaa olla vaikeasti kirjoitettava mutta yleensä se lopputulos kuitenkin todennäköisesti muistuttaa niin paljon tarkoitettaan että kun sitä täydennetään numerolla niin se mitä äänestäjä on tarkoittanut ei varmaan jää ääntenlaskijalle epäselväksi ja ääntenlaskijan tehtävähän on yrittää ymmärtää mitä äänestäjä on tarkoittanut

täytyy antaa se tunnustus että helsingin kaupungin johdossa edustajien zyskowicz ja tolvanen puolue on heräämässä tähän ongelmaan pitkän odottelun jälkeen

no mitä tulee sähköiseen äänestämiseen niin mahdollinen ja ehkä yksinkertaisempi versio siitä olisi se että äänestyskopissa olisi jokin melko yksinkertainen kassakuittilaite johon näppäillään ehdokkaan numero ja joka printtaa äänestyslipun joka käydään tiputtamassa perinteiseen tapaan uurnaan

kun asiasta tiedustelin viime viikolla peruspalveluministeri huoviselta sain kuulla että on olemassa uusi työryhmä selvittämässä asiaa joka on lähes yksimielisesti jo selvitetty kaksi vuotta sitten

kun ei ole poliittista halua tehdä tälle asialle mitään sitä voidaan jälleen roikottaa ja viivyttää seuraavat kaksi vuotta ja sen jälkeen perustaa uusi työryhmä selvittämään asiaa

ilmoitusvelvollisuus on välttämätön ilmoitusoikeuden sijaan myös sen vuoksi että voidaan turvata eri paikkakunnilla asuvien ulkomaalaisten keskinäinen yhdenvertaisuus toisin sanoen jotta heidän maassaolon edellytyksiään arvioidaan samoilla kriteereillä eikä riippuen siitä minkä sosiaaliviranomaisen kanssa he ovat tekemisissä

samalla täytyy toki lainsäädännön tasolla määritellä se mitä merkitsee toistuva turvautuminen toimeentulotukeen onko se kaksi kertaa vuoden aikana kolme kertaa mitä vain mutta meillä on oltava selkeät kriteerit

tämä ei tee sosiaaliviranomaisista ulkomaalaispoliisia aivan samalla tavalla kuin lääkäri ei tee päätöstä ampuma aseluvista mutta hän toimittaa harkinnan suorittavalle viranomaiselle sen tiedon jota tämä viranomainen tarvitsee voidakseen suorittaa hänelle kuuluvan lupaharkinnan

arvoisa herra puhemies

viitaten tähän helsingin sanomien uutiseen siitä että helsingin kaupunki on ottamassa käyttöön niin sanottua nimetöntä työnhakua jossa työnhakijan taustatiedot säilyvät piilossa aina mahdolliseen haastattelukutsuun asti